en halua toistaa mitä sanoitte mutta korostaisin kyllä että jos väärinkäytöksiä on kyllä ne kaivetaan esille ja otetaan esille

mutta samalla meidän täytyy tämän lain kohdalla kyllä huomata että sukupolvenvaihdoksen kohdallahan noudatetaan arvioinnissa varovaisuusperiaatetta ja on huojennuksia

tärkeintähän on että sillä mitä viedään on myöskin pitkäjänteinen vaikutus ja luulen että koulutus ja sen vieminen kehitysmaihin on kaikkein tärkeintä

minun mielestäni tässä tilanteessa jossa kansantalous ja valtiontalous ovat erittäinkin tiukassa tilanteessa tämä hallituksen lakiesitys on hyvin perusteltu

voidaanko noihin edustaja lehden mainitsemiin muutoksiin jossakin vaiheessa päästä sitä varmaan kannattaa tutkia mutta tässä vaiheessa tämä lakiesitys on oikein hyvä

on selvää että edellisen hallituksen ja kaikkien muiden hallitusten perintö tässä ajassa on senkaltainen että ei varmaan mitään yhteissopimusta siitä tule kuka sitä hoitaa mikä perintö jätettiin

tästä on ehkä tavallaan turha kauheasti taistella

se on tosiasia

ja sanoisin oppositiolle että sittenkin kun katsoimme teidän vaihtoehtobudjettianne eivät ne erot hallituksen budjettiesitykseen niin suuria olleet että niissä mitään hirmuista eroa olisi tämän talouden suuren kuvan hoitamisen kannalta siis talouden suuren kuvan hoitamisen kannalta

jos ottaisimme vielä lisää velkaa niin koroissa sen varmaan maksaisimme

on todella syytä tehdä nämä tasapainottamistoimenpiteet joita hallitus on tehnyt ja edistää tätä reittiä

tämä on juuri se linja jota suomen tulee noudattaa ja siinä hallituspuolueet vahvasti tukevat hallituksen linjaa

silloin poliittiset ryhmät vahtivat tarkoin yleisradion toimintaa ja suurin poliitikon onni oli päästä mukaan tv keskusteluun jossa tosin lisäksi oli vaalien alla vielä omat karanteenisäännöksensä

siinä kaavailin uutta yleisradiomallia suomeen

ensinnäkin poliittisten päättäjien tulee olla tasapuolisia suhteessa toimijoihin ja toiseksi heidän tulee olla tasapuolisia suhteessa teknologioihin

jos nimeämme tuon alussa kuvaamani sähköisen mediamaailman eräänlaiseksi yhdensuuntaistamista ihannoivaksi ajaksi niin tänään kohtaamme hyvin moniarvoisen suomalaisen mediamaailman

tapahtunutta muutosta ja tätä tilannetta tukevat sekä teknologian raju muutos että välineiden monilukuisuus sekä tietysti kulttuurimme erilaisten ajattelutapojen lukuisuus

teknologian näkökulmasta katsottuna käytössä on parikymmentä perinteistä televisiokanavaa sekä suurin piirtein yhtä monta valtakunnallista radion taajuuskokonaisuutta ja paljon muita teknisiä välineitä

sivistysvaliokunnan lausunto nostaa esille näkökulmia joista haluaisin aivan erityisesti korostaa lasten oikeuksia ja lastensuojelullisten näkökulmien esille tuomista ja toteuttamista

mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskukseenkin valitustyötä tarvitaan

ehkä tätäkin tärkeämpi on tarve ajantasaiseen mediakasvatukseen kouluissa ja koko kansalaisyhteiskunnassa

kun teknologia on vapauttanut meidät useimmista tiedon ja viestimisen rajoista ja esteistä on entistäkin enemmän korostettava hyvän toimitus ja toimittamistavan periaatteita

parhaan tiedonvälityksen kriteeri ei voi olla saavuttavuus räväkkyys ja säälimätön totuuden paljastaminen vaan siihen liittyy myös valokeilaan asetettavan henkilön ja asian integriteetin arvostaminen

totuuden noudattaminen ja esille tuominen yhdessä lähimmäisen kunnioittamisen kanssa ovat aika hyviä periaatteita positiivisen ja tosiasioita kaihtamattoman mediatyön perustaksi

kun toistakymmentä vuotta sitten euroopassa lähdettiin eurohankkeeseen ei tuntunut ajankohtaiselta tai tarpeelliselta varautua niihin ongelmiin joita tänään näemme ja koemme

euroon liittyviltä mailta edellytettiin tiettyjä asioita niin kuin hyvin tiedämme mutta esimerkiksi mitään taloudellista varautumista ei toteutettu ja toisaalta sääntöjen rikkomisen seurauksia ei selkeästi määritelty

on selvää että tiedon tuottamisessakin työntekijä on palkkansa ansainnut

toisaalta eräitä yksityiskohtia varmaan on syytä miettiä tai jopa päivittää kuten tulevaisuusvaliokunta toteaa esimerkiksi luokkaopetuksen kohdalla

samaan varsin tärkeiden asioiden kategoriaan lasken oikeutetun vaatimuksen kotimaisen ohjelmatuotannon turvaamisesta

tilanne on jälkikäteen arvioiden melkein sama kuin autoliikenteessä jossa ei kerättäisi vakuutusmaksuja tai rangaistaisi liikennesääntöjen rikkomisesta

arvoisa herra puhemies

tulevaisuusvaliokunta aivan oikein toteaa että viestintäpolitiikkaa ei voi tehdä vain taloudellisilla ja teknologisilla perusteilla

koko kriisi olisi voitu välttää jos yhteisesti sovituista pelisäännöistä olisi pidetty kiinni

tänään näemme että edes jäsenyys rahaliitossa ei voi suojella markkinavoimilta maata joka toistuvasti ja jatkuvasti rikkoo näitä talouden perussääntöjä

kysymys on siitä ensinnäkin mikä on sijoittajien rooli ongelmatilanteissa sekä miten käy tuollaisessa tilanteessa pääomille ja korkotasolle

arvoisa puhemies

tänään käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä täsmennetään viime eduskunnan hyväksymiä ervvn sääntöjä tilanteen vaatimalle tasolle

mahdollisuus ostaa joukkovelkakirjalainoja jälkimarkkinoilta mahdollisuus rahoittaa kriisin rajamailla olevia maita etukäteen sekä takauksen kokonaisvastuun selkeä nousu eivät ole helppoja ratkaisuja sitä ei kai kukaan väitä mutta ne ovat selkeästi parempia kuin ajautuminen jäsenmaiden velkaantumisen kautta nopeaan rahoituskriisiin sitä kautta yritysten kriisiin pankkien kriisiin ja lopulta jokaista yksittäistä kansalaista koskevaan lamaan

pikaisellakin tutustumisella lakiin voi todeta että varmaan olisimme tätä tarvinneet kauan aikaa sitten jo

päätökset näissä merkittävissä vakauden palauttamiseen tähtäävissä asioissa tehdään yksimielisyysperiaatteella

täällä on jossakin vaiheessa sanottu että ei tapahdu mitään ei tehdä niin eikä tehdä niin

vain ne joissa sitten oikeasti on tarve lähteä toimintaan sinne tulevat ja on tärkeää ne hoitaa oikeasti

resurssit varmasti jatkossakin ovat meidän todella suuri kysymys ja yhdyn tässä edustaja kontulan ja muidenkin huoleen siitä että taitaa olla kysymys varhaisesta puuttumisesta nyt vasta ei kuitenkaan ennaltaehkäisystä

se on aivan turhaa tässä vaiheessa

äärimmäisessäkin tilanteessa vastuumme on rajoitettu tasolle joka selkeästi alittaa kaikki ne uhkakuvat joita eurooppalainen ja maailmanlaajuinen lama seurauksena rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta voisi tuottaa ja kaikella todennäköisyydellä valitettavasti tuottaa jos se täydellä voimalla päälle pääsee

arvoisa puhemies

nyt on saatu aikaan jäsenmaiden yksimielisyydellä ratkaisu jonka siis tietysti jokainen parlamentti erikseen ja valtio oman järjestelmänsä mukaan käsittelee ja joka hyvin hankalassa tilanteessa paikkaa todella vakavia uhkakuvia

nyt perustyö eli itse kunkin euromaan oman talouden kuntoonsaattaminen jatkuu edelleen ja vakavasti ja toivottavasti myöskin vakaasti

arvoisa herra puhemies

yhteisvastuullisia velkakirjoja emme todellakaan tarvitse ja yhteisen taloushallinnon tavoittelu ei vakauta vaan vaikeuttaa asioiden rakentavaa ja vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuvaa hoitamista

edellä mainituilla perusteilla ja valtiovarainvaliokunnan lausunnossa mainituilla syillä joita täällä varhemmin on siteerattu moneltakin osalta kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen esitystä tilapäisen vakuusrahaston sääntöjen muuttamisesta

arvoisa herra puhemies

on tiettyjä veroja jotka ovat niin yleisiä että niiden vaikutus ei ole aivan samankaltainen ja on aivan selvää että tämän verotusmuutoksen tavoite on myöskin fiskaalinen valtion kirstuun saada tietty määrä rahaa

kyllä kai sen nyt kaikki me kuitenkin tunnustamme että ulkomailla on erittäin suuri vaikutus suomeen silloin kun taloudellinen tilanne syystä tai toisesta kansainvälisesti heikkenee

sillä on erittäin suuri vaikutus suomen tilanteeseen ja se miten me pystymme täällä budjettimuutoksilla sopeutumaan siihen tilanteeseen on aina hyvin rajallista

emme niin rajuja muutoksia pysty yhtäkkiä tekemään etuisuuksiin eikä verotukseen että se suuria kansainvälisiä muutoksia pystyisi kuittaamaan

riittääkö se vielä se on oikeastaan se suurempi kysymys

viime viikkoina ja kuukausina on keskusteltu kotihoidon tuesta sen onnistumisesta työvoiman tarjonnasta lasten ja perheiden valinnanvapaudesta ja myöskin vanhemmuuden kustannuksista ja niiden jakamisesta ja tasaamisesta

tämä viiden kansanedustajan allekirjoittama lakialoite kohdistuu nimenomaan tähän vanhemmuuden kustannusten jakamiseen työmarkkinoilla

siitähän on käyty keskustelua myöskin sen kansalaisaloitteen pohjalta jonka yrittäjänaiset ynnä muut esittivät jokin aika sitten

vanhemmista toinen voi halutessaan olla kotona aina siihen asti kun lapsi täyttää kolme vuotta pääsee vanhempainvapaajakson päättyessä töihin ja sen jälkeenkin on tiettyjä mahdollisuuksia

työ ja virkaehtosopimuksesta riippuen nämä kulut kohdentuvat osin työnantajalle ja kun kysyimme ministeriltä miten tätä asiaa ollaan kehittämässä niin tuon ansiokkaan vastauksen sisällössä todettiin muun muassa että osa työnantajakuluista esimerkiksi lomaraha ja tilapäinen hoitovapaa perustuvat työehtosopimukseen joten niiden korvaaminen ei kuuluisi valtiolle eivätkä tämän ajatuksen mukaan tietysti myöskään esimerkiksi ylimääräiset kustannukset sijaisten palkkaamisesta tai vastaavasta

ministerin vastaus ei oikein antanut pohjaa sille että tähän mitään nopeaa ratkaisua saataisiin mutta yleistoteamus oli että järjestelmän rahoittaminen tässä olisi kuitenkin se suurempi ongelma kuin sen hallinta

on viitattu siihen että kaikki vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksista eivät perustu lainsäädäntöön vaan osittain perustuvat sopimuksiin työntekijöiden ja työnantajien välillä

se on tietysti olemassa oleva peruste mutta ovathan valtio sekä kunnat mukana monella tavalla työmarkkinoilla myöskin itse niin että siinä mielessä tätä täytyy kuitenkin katsoa koko yhteiskunnan tasolta

tässä edellä mainitussa kansalaisaloitteessa ja siinä keskustelussa mitä on käyty on arvioitu noita kulueriä jotka tällaisessa tapauksessa aiheutuvat sellaisen yrittäjän haitaksi jolla on vanhempainvapaan läpikäynyt ja sitten pientä lasta hoitava työntekijä usein nainen

tässä lakialoitteessa lähdetään siitä että silloin kun henkilö palaa vanhempainvapaalta vanhaan työsuhteeseen taikka työnantaja palkkaa vanhempainvapaalta palaavan henkilön työsuhteeseen niin kahden seuraavan vuoden ajan se osuus jonka työnantaja maksaa työeläkemaksuna puolitettaisiin

tätä aloitetta tehtäessä ei ole nyt sitten lähdetty etsimään kokonaisvaltaista ratkaisua siinä mielessä että kaikki tulisivat yhteisen vakuutuksen kautta niin kuin ruotsissa

kustannukset tulevat valtion kautta tästä yhteisestä potista

se olisi tietysti hyvä ratkaisu

en usko että kummatkaan työnantajat tai työntekijät omalla tahollaan yksipuolisesti olisivat valmiit tätä kustannusta ottamaan jos suomessa lakia muuttaisimme

paljon on viisaita ajatuksia tässä salissa tänään esitetty mutta ehkä uskaltaa sanoa myöskin sen että on voinut olla sellaistakin viisautta josta joutuu luopumaan jos aikoo kompromisseja tehdä ja sellaisia sopimuksia joissa kaikki sitten ovat mukana ja joita me varmaan tarvitsisimme sopimista joka nostaa talouttamme merkittävällä tavalla ylös

lakialoitteemme lähtee siitä että tähän saataisiin hallinnollisesti varsin kevyt suhteellisen oikeudenmukainen suhteellisen helposti tätä ongelmaa helpottava ja korjaava ratkaisu

eli työeläkemaksut vanhempainvapaakauden jälkeen työhön tulleelta tai työhön palaavalta olisivat hieman pienemmät kuin muilta työntekijöiltä

varmaan tässä nämä puheenvuorot joissa on kansallista sopimusta ja sopimista toivottu ovat olleet ihan vilpittömiä ja oikeita mutta ei tästä nyt ehkä ihan kahdeksan puolueen hallitusta taida tulla kaikesta huolimatta

elikkä työnantajat olisivat tasa arvoisempia kuin tällä hetkellä riippumatta siis siitä palkkaavatko nais tai miestyöntekijän vanhempainvapaalla olleen työntekijän tai ei

voi tietysti olla että lakialoite ei ihan välittömästi tule hyväksytyksi mutta joka tapauksessa haluamme olla vahvasti mukana tässä keskustelussa jossa ihan asiallisesti puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja tasa arvoisesta kustannusten jakautumisesta

useampikin arvio joidenkin tulojen vähentymisestä vaikka ne vähentymät eivät suuria ole mutta kuitenkin vähentymiä antaa meille hieman huonoa viestiä

yhdyn niihin moniin hyviin puheenvuoroihin joissa on täällä kannettu huolta monimuotoisesta ja monipuolisesta viennin edistämisestä lasketaan se nyt sitten yksikköhintakustannuksilla tai millä tahansa sitä aivan oikeasti tarvitaan

olisi aika huono näköala jos ensi vuoden talousarvion ja sitten vielä viimeisenkin ennen vaaleja tehtävän viimeisen talousarvion joutuisimme rakentamaan vain leikkauksien ja veronkorotusten vaikeana sokkelona

sehän on hallituksen kärkihanke erinomaisen tärkeä ja nyt tässä tilanteessa on viestiä kyllä vietävä sekä kuntiin että työvoimatoimistoihin

siihen on syytä suhtautua kaikella vakavuudella todeta että suorastaan kädestä pitäen tarvitsemme ohjausta koulutukseen ja työpaikkaan niiden kohdalla jotka ovat syrjäytyneet tai syrjäytymässä tai syrjäytymisen vaarassa

rakenteellisen kehittämisen päätavoitteena on ollut tutkintojen suorittaminen nykyistä nopeammin tuen tason riittävyys ja opintotukijärjestelmän kehittäminen kustannusneutraalisti

ei ole aina pelkästään kysymys myöskään määrärahoista siitä onko niitä tässä taikka tuossa budjetissa vaan siitä että tämä melkeinpä konkreettisesti kädestä pitäen ajattelu omaksutaan

meidän mielestämme opintotuen sitominen entistä selkeämmin opintopisteisiin ja tulorajojen väljentäminen nopeuttaisivat valmistumista

miten hallitus aikoo kehittää opintotukea siten että opiskelijat pystyisivät viemään opinnot entistä motivoidummin läpi ja myöskin valmistumaan

tämä nyt on ihan meidän yhteinen käsitys vain harvat ovat tästä asiasta eri mieltä

tänään jo hieman tästä asiasta kyselimme tuolla valtiovarainvaliokunnassa alustavassa kuuntelussa ja keskustelussa

ilmeistä on että tämän asian käytännön toteutus sitten vaatii vielä hieman jaoston huomiota sekä kuulemista että huomioimista miten se viedään kaikilta osin hyvään satamaan